se on yleiseurooppalainen yleismaailmallinen kysymys ja suomen ja euroopan tulee ajaa tätä niin kuin tapahtuu tällä hetkellä yhdistyneiden kansakuntien euroopan talouskomissiossa jossa tehdään työtä alkolukon saamiseksi raskaiden ajoneuvojen vakiovarusteeksi

haluan kiittää myös valtuuskunnan puheenjohtajaa kansanedustaja ilkka kanervaa erinomaisesti johdetusta valtuuskunnan työstä ja siitä että suomen ääni on kuulunut myös niissä kokouksissa ja ollut siellä vahvasti mukana

sitten on toivottavaa myös että ed

pääministeri katainen arvioi puolueensa puoluevaltuuston kokouksessa viime lauantaina että nyt suomen pelastamiseksi tehtävät rakenneuudistukset ovat pitkälti uskomuksen varaisia

kun hallituksen esityksessä todetaan myös että tällä ei ole merkittäviä vaikutuksia valtion talouteen niin tällähän on valtavia vaikutuksia valtavia taloudellisia vaikutuksia

valtion johdolla on varmasti hyvä miettiä sitä miten nämä eri organisaatiot toimivat jatkossa ja mikä myös etykin ja etyjin rooli tulee olemaan

tämä kestävyysvajekysymys elikkä se eletäänkö yli varojen noin suomennettuna on uuden tulevan hallituksen puitteissa jätetty sen verran kapealle tasolle pienelle tasolle että todellista ongelmaahan se ei lähde korjaamaan

tämän kautta se melkein näin tekisi ja siinä suhteessa sillä olisi aivan merkittävä vaikutus sekä valtion mutta myös yksityisten talouteen ja niin edelleen

kaikista toimista emme pysty osoittamaan vedenpitäviä laskelmia vaan ne ovat jollakin tavalla uskomuksenvaraisia

totta kai on toivottavaa ja olisi ollut vielä enemmän toivottavaa että olisimme voineet ja voisimme nähdä tulevaisuudessa kuinka sitten tähän kasvuun talouden kehittämiseen pystytään panostamaan

mutta näistä isoista kysymyksistä silloin kun tätä organisaatiota oltiin perustamassa eli sitä suurta haavetta rivakkaa alkua maailman pelastamiseksi

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

eli tämän vaikutus olisi todella merkittävä ja tässä suhteessa kyllä suomen tulee tätä asiaa viedä kaikin mahdollisin keinoin eteenpäin

arvoisa varapääministeri urpilainen perustuuko hallituksen linja todellakin uskomuksiin vai milloin tuotte eduskunnalle konkreettiset laskelmat kustannusvaikutuksineen pakottamalla ajamiinne kuntarakenne ja sote uudistuksiin

siinä mielessä kyllä tämä hallituksen esitys tältä osin on erinomaisen hyvä ja vie todellakin alkolukkoa eteenpäin

mutta kun tarkastellaan esimerkiksi tätä demokratian todellista toteutumista tai vaikka monia syviä ihmisoikeusloukkauksia mihin edustaja kauma muun muassa puheenvuorossaan täällä aiemmin viittasi niin on pakko todeta se että ei tämä maailma sittenkään ole muuttunut kaikin osin paremmaksi

tämä omalta osaltaan

arvoisa pääministeri tähän aikaan normaalisti kouluissa valmistaudutaan kirjoittamaan todistuksia ja jakamaan stipendejä

niin että ollaan kyllä ikään kuin ympäri käydään yhteen tullaan tilanteessa

siinä kuinka pystytään sitten tämän viime vuoden tilinpäätöksen kautta peilaamaan tulevia talouden arviointeja sen eduskunnan voiman ja viisauden pitäisikin sitten olla

mitä te vastaatte niille isänmaan sivistyksen tekijöille jotka ovat vuosikymmeniä työskennelleet sivistyksen parissa kun heidät irtisanotaankin ykskaks sanomalla että tarvitaan säästöjä

se vaikuttaminen tapahtuu juuri demokratian lujittumisen sen vahvistumisen kautta ja silloin kun parlamentissa istuu eri laillakin olevia ihmisiä eri lailla ajattelevia ihmisiä ja he pystyvät kuitenkin yhteistoimintaan se kertoo aika paljon

no hallitukset tietysti johtavat ja tällä hetkellä tietysti täytyy sanoa että eurooppa ja euroopan taloustilanne vie suomeakin monella tavalla emmekä me voi pistää päätä pensaaseen niin kuin kyllä jotkut ovat myös tehneet tuon euroopan talouden kohdalla koska ne ovat reaaliasioita jotka vaan tulevat suomen päälle halusimmepa tai emme

arvoisa herra puhemies

tässä lääkealan keskuksen perustamisen ja alueellistamisen kysymyksessä näyttää vallitsevan melkoinen hämmennys

onneksi liikenne ja viestintävaliokunta on ollut asiassa kylälle genevessä valiokunta siis on ollut kyllä ihan oikeilla jäljillä ja mitä tulee ajatukseen siitä työaikakirjanpidosta niin kyllä piirturin pitäisi riittää

mutta kuinka me voisimme tätä pohjoismaista vähän ehkä viileän analyyttista ajattelutapaa juurruttaa tuonne muualle maailmaan siinä voisi olla se meidän lääkärin paras tehtävä mitä suomi voi tarjota osaltaan

mutta kun täällä esitettiin huoli siitä että valtionvelan kasvua pitäisi hillitä niin sitten tietysti on pakko myös kysyä myös se mitalin toinen puoli mistä sitten leikataan jos talouskasvua ei saada aikaan

presidentti martti ahtisaari omalla toimintakaudellaan ja myöhemmin erityisesti myös on osoittanut sen kuinka ihminen voi vaikuttaa luoda paljon hyvää ja tässä katson kyllä olevan meillä etyjilläkin tänäkin päivänä edelleen toimintamahdollisuudet

tähän keskusteluun meillä tietysti tulee olemaan tässä syksyn aikana kosoltikin aikaa sitten kun arvioidaan sitä kuinka tästä vanhasta saadaan oppia jotta uutta pystytään viemään entistä parempaan suuntaan

arvoisa herra puhemies

tämähän koskettaa juuri pienyrittäjiä ja mitä enemmän sinne luodaan byrokratiaa se tulee johtamaan siihen että ne yhden kahden auton yritykset tulevat pikkuhiljaa häviämään ja suuret kuljetusliikkeet ottavat suomenkin markkinat kuten myös muiden euroopan maiden markkinat haltuunsa

valtion rautatieyhtiö vr on uudistanut lipunmyyntijärjestelmänsä

viittaan myös tässä sttn uutiseen valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja pöystin arviosta täällä eduskunnassa tarkastusvaliokunnan kokouksessa että kuntauudistuksen valmistelussa on puutteita

aktn taholta esitetty vaatimus sinällänsä ei ole tästä maailmasta eikä tästä ajasta mutta silti eduskunta ei ole siinä osapuoli eikä ole ratkomassa sitä

tuo maksu peritään riippumatta siitä mikä on kaukoliikenteen junalla tehtävän matkan pituus tai onko lähtöasemalla toimiva lipunmyyntiautomaatti tai palvelupistettä

vastasin hänelle en ihan nyt suoraa sitaattia kehtaa tässä sanoa että onko sillä nyt niin väliä mitä siellä puhutaan mutta eikö se ole tärkeää että pohjoismaat siis viisi pohjoismaata itsehallintoalueet ja niiden liput edustettuina ovat tässä paikalla kun monissa muissa maissa ovat tykkien piiput vastatusten

tuon pääjohtajan analyysin mukaan vaikutusmekanismeja pitäisi katsoa analyyttisemmin jotta päätöksiä ei tehtäisi pelkän uskon perusteella

kun täällä lääkelaki nyt sitten kytketään alueellistamiskysymykseen niin siihen toki löytyy tarttumapinta mutta on syytä huomata että nykyisellä lääkelaitoksen henkilöstöllä on viiden vuoden siirtymäaika

mutta suomalainen yhteiskunta on kehittymässä siihen suuntaan että yhä enemmän avainalat ottavat sellaisen roolin jossa koko meidän kansantaloutemme saatetaan vaaralliseen ja vaaran tilaan

kysynkin pääministeriltä arviota siitä miten suomalaista yhteiskuntaa voitaisiin kehittää niin että tietyn tyyppinen konsensus myös työmarkkinoilla voisi edistyä ja ilman että puututaan tähän lakko oikeuskysymykseen voitaisiin olla ehkäisemässä tämän tyyppisiä tilanteita joita meillä maassa tällä hetkellä on

arvoisa valtiovarainministeri kysyn teiltä myös niin että saako eduskunta koskaan tai milloin tuotte tänne konkreettisia laskelmia siitä mitä esimerkiksi kuntauudistuksen suuret rakenneuudistukset ihan oikeasti aikuisten oikeasti merkitsevät

sen takia aina näiden pienten asioiden arvioiminen mikä organisaatio mitäkin tekee tehdäänkö jonkun verran päällekkäistä työtä esimerkiksi euroopan neuvoston kanssa tai joidenkin muiden organisaatioiden kanssa ei mielestäni ole se ykköskysymys vaan ykköskysymys on se mikä kaiken kaikkiaan itse kunkin organisaation ja siellä toimivien ihmisten vaikuttavuus on ja olen ihan varma että jokainen suomen kansanedustaja joka on myös kansainvälisessä toiminnassa mukana pystyy tuomaan vuorovaikutusta antamaan oman panoksensa eteenpäin mutta saamaan myös sitten tänne suomeen jotain

katsotteko vrn yhtiönä toimineen oikein kun se on ryhtynyt perimään ylimääräistä maksua kaikilta matkustajilta jotka ostavat lipun junasta ja hyväksyttekö ylipäätänsäkin linjamuutoksen jonka yhtiö on tehnyt

kuinka edesautetaan kyseisten henkilöiden siirtymistä

saariselle täytyy todeta että kuopion pelastusopisto on yksi huippukouluista huippuopistoista tässä maassa

näyttää olevan perjantai jälleen

haluan painottaa että en tarkoita tällä suomalaisella sananlaskulla teitä edustaja zyskowicz

ihmetyttää kyllä hieman tämä kauna mediaa kohtaan

mutta joka tapauksessa se oli eduskunnan päätös ja se oli hyödyllinen päätös aikoinaan kun pelastuskoulun yhteyteen eduskunta äänesti muuten pelastusopiston sijoittamisesta

tulee mieleen myös arvonlisäverokysymys joka lehdistölle tämän kauden aikana säädettiin ja laitettiin ja seurauksetkin ovat olleet sen mukaisia

tänä päivänä nämä ja myös kriisinhallintakeskus joka on siellä yhtenä uutena osana ovat tuoneet todella kansallisen ja kansainvälisen koulutuskeskittymän tälle alalle

kyllähän vapaan lehdistön tehtävä on nimenomaan nostaa asioita esille kritisoida ja totta kai siellä voi tulla harhalaukauksiakin mutta on myös median tehtävä etsiä tutkia ja tarpeen mukaan myös todeta sitten joskus jos on menty jossakin asiassa pieleen

sen takia näissä jääviyskysymyksissä kun niitä nyt jälkikäteen tässä vähän turhaankin puhdistetaan ammutaan tavallaan sitä tiedonvälittäjää joka on muuten myös kansanedustajillekin äärimmäisen tärkeä

hyvin usein monet hallituksen esitykset ovat lakikielellä ja sellaisella kielellä tehtyjä että luulenpa vain että aika moni saa perusinformaation julkisuudenkin kautta lehdistön kautta puhumattakaan kansalaisista

älkää päästäkö tätä esitystä menemään läpi

tässä suhteessa vapaalla lehdistöllä on äärimmäisen tärkeä

sen voin todeta ihan omilla hartioillanikin että keskusta ei tule myöskään seuraavien vaalien jälkeen hyväksymään tällaista esitystä joka on suomalaisen demokratian vastainen

ja oliko se tuo nyt vastus merkitys

herra puhemies gal edusti mustajärvi ja puhemiesten esityksen oma kaksikymmentäkahdeksans ja yhtiö on valmis kanada on tehty mitasta poikkeavia ehdotuksia työn joudumme

oikeusministeriön tehtävänä on jo työnsä puolesta seurata lainsäädäntöä sen toimivuutta ja vaikuttavuutta kaiken kaikkiaan

tätä ei ole valmisteltu parlamentaarisella tavalla kuten tämäntyyppiset asiat tulisi tehdä